myös työterveyslaitoksen määräaikaisen lain vakuutuksista tekemän selvityksen mukaan moniammatillisuus on kaikkien osapuolten eli työterveyshuollon ammattihenkilöiden maatalouden asiantuntijoiden ja maatalousyrittäjien itsensä mielestä tavoiteltavin toimintatapa tilakäynnille

gerontologista ja geriatrista osaamista tarvitsevat lisää vanhustenhoivaan suoraan osallistuvat ja palveluja tarjoavat mutta yhtä paljon tätä ikääntymisen erikoisosaamista kaivataan kuntien päätöksenteon tasolla luottamus ja virkamiesjohtoon

maatalousyrittäjät ovat kokeneet erityisen tärkeäksi sen että työterveyshuollon ammattihenkilöt tuntevat yrittäjän työolot voidakseen huomioida ne myöhemmin työterveystarkastuksessa ja sairaanhoitovastaanotolla

juhlapuheiden sijasta tarvittaisiin tekoja jotka perustuvat tuoreeseen tietoon ikääntymisestä ja oman kunnan ikäihmisten tarpeista

saman tutkimuksen mukaan työolojen terveydellisen merkityksen arviointi ja niihin liittyvien toimenpide ehdotusten antaminen jää puutteelliseksi maatalouden asiantuntijan yksin tekemällä tilakäynnillä

edelliseen apua löytyy muun muassa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista ja jälkimmäisessä oiva tiedonlähde on kunnan vanhusneuvosto

sosiaali ja terveysvaliokunta painottaa myös että maatalouden asiantuntijan yksin suorittamien tilakäyntien tulee olla poikkeustapauksia ja niiden määrän tulisi vähentyä järjestelmän tultua pysyväksi

valiokunta korostaa että terveyskeskuksissa tulee edelleen turvata resurssit tuottaa kansanterveyslaissa säädetyn velvoitteen mukaiset työterveyshuollon palvelut kunnan alueella

arvoisa puhemies

työterveyshuollon olennainen tavoite on yrittäjän terveyden ja työkyvyn säilyminen mahdollisimman hyvänä läpi työuran

siksi on hyvä edelleen kehittää kannusteita niin maatalous kuin muidenkin yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantamiseksi

siitä saattaa jotakin saada aikaan

oppositio kuten hyvin tiedätte aina löytää sopivat asiantuntijat joilla voi perustella että juuri tätä leikkausta ei tarvitse tehdä

kuten täällä on monta kertaa todettu todellinen eläköitymisikä on paljon tärkeämpi asia kaiken kaikkiaan meidän valtiontaloudenkin kannalta kuin tämä työeläkeuudistus sinänsä

hallituksen pitää katsoa kokonaisuutta

arvoisa puhemies

lähiesimiestaidoilla on ratkaiseva merkitys isolle joukolle meidän työelämässä olevia mutta haluaisin korostaa myös kaiken kaikkiaan työelämätaitoja

kuitenkin me pystymme tähän työeläkeuudistukseen vasta nyt

räsänen toi esille kilpailutuksen vaikeudesta inhimillisten mittareitten kilpailuttamiseen tuomisen vaikeudesta mutta ei se tehtävä mahdoton ole jos halua ja ymmärrystä löytyy

tässä muutamissa edellisissä puheenvuoroissa on jo ansiokkaasti selvennetty ja tähdennetty juuri sitä että tämän lakiesityksen tarkoituksena on tähän akuuttiin asiaan vastata kun varsinkin useilla äkillisen rakennemuutoksen statuksen saaneilla paikkakunnilla usein teollisuuspaikkakunnilla on huomattu että vapaapalokuntalaisuus sopimuspalokuntalaisuus on vaarassa kun tehtaan työntekijät ovat työttöminä ja sitä kautta tämä vapaapalokuntalaisen toiminta tulipalon sattuessa hälytyksen sattuessa on uhannut heidän työttömyysturvaansa

olisiko tässä meillä jotakin opittavaa ja voisimmeko miettiä mikä tässä meillä yhteiskunnassa jarruttaa oikea aikaista päätöksentekoa näin isoissa ja tärkeissä asioissa

en suostu uskomaan että se mahdollista on että kilpailuttamistilanteessa pystyttäisiin katsomaan pelkästään euroja koska tämä inhimillinen puoli ei ole siis pelkästään inhimillisyysasia vaan tämmöinen vanhusten kunnioittaminen siinä että omaiset heidät pystyvät tavoittamaan kutakuinkin päivittäin vaikuttaa moneen muuhun asiaan ja saattaa itse asiassa lähitulevaisuudessa tulla sitten ihan rahallisena säästönä eteen

monet asiantuntijat ovat todenneet että hallittu maahanmuutto ja onnistunut kotouttaminen maksavat nyt mutta huonosti toteutettu ja resursoitu kotouttaminen maksaa vielä enemmän tulevaisuudessa

ikään kuin vastauksena ed

eipä voi väheksyä myöskään sitä lisäarvoa mitä omaiset pystyvät tuottamaan ensinnäkin vanhuksen elämäntilanteeseen ja myöskin tietynlaisena apuna siinä arjen sujumisessa siellä hoitolaitoksessa

ukkolalle ja muulle oppositiolle todellakin voi näin myös ajatella että tämä asettaa työttömät eriarvoiseen asemaan

mutta tässä ei olekaan lähtökohtaisesti lähdetty kehittämään työttömyysturvalakia vaan on yritetty reagoida mahdollisimman pian tähän havaittuun ongelmaan turvallisuusongelmaan ja ajateltu ehkä enemmänkin kansalaisten turvallisuutta ja tässä tapauksessa vapaapalokuntien toimintaa

valtaosa heistä olisi valmis tarttumaan työhön kuin työhön heti maahan tultuaan

äsken puheenvuorossani mainitsin sen että osaamista tarvitsevat kunnat kilpailuttaessaan mutta sitä osaamista ja ennen kaikkea verkostoitumista tarvitsevat myös pienyrittäjät jotta he pystyvät vastaamaan näihin tarjouskilpailuihin ja peräänkuulutankin niitä tahoja jotka pystyvät tarjoamaan tätä osaamista

opposition on helppoa ja lähes välttämätöntä ennen vaaleja sanoa että ei olisi isoista rahoista kiinni jos nyt samalla tuosta vaan hoidettaisiin koko työttömyysturvaa eteenpäin

olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä että isokaan rahasumma ei sinänsä kotouta ketään vaan on merkitystä sillä mitä rahalla tehdään

varmasti kuntaliitto ja erityisesti myös kunnallisalan kehittämissäätiö ovat tarjonneet tänne kuntapuolelle paljon osaamista ja toivon että sitä osataan ottaa vastaan

totta kai olemme sydämessämme samaa mieltä mutta näinhän se on että eihän mitään asiaa tässä yhteiskunnassa pystyttäisi kehittämään jos jostakin ei voisi aloittaa

näin se vaan on ettei yhdessä päivässä eikä näköjään yksillä valtiopäivilläkään eikä vaalikaudella koko maailmaa valmiiksi saada mutta hyvä on että jostakin on aloitettu

tästä on hyvä jatkaa

arvoisa puhemies

sirnö toi tärkeän asian puheenvuorossaan esille tämän tieteen ja taiteen tekijöiden apurahansaajien tilanteen ja juuri sen huolen siitä että tällä hetkellä alle neljän kuukauden apurahoja nauttivat eivät ole tämän järjestelmän piirissä

kansalaisaloitteen allekirjoittajat ovat huolissaan siitä että viime hallituskaudella annettu päivystysasetus uhkaa pienempien eri puolilla suomea sijaitsevien synnytyssairaaloiden toimintaa

kun tuota asiaa noin vuosi sitten käsiteltiin ja sen jälkeen iloittiin siitä että ylipäätänsä nämä apurahansaajat saatiin tämän järjestelmän piiriin muistan että sosiaali ja terveysministeriön asiantuntija kertoi miksi neljää kuukautta lyhempää apurahaa nauttivia ei voitu ottaa mukaan tällä samalla nopeudella

tämän vuoksi synnytykset halutaan keskittää yksiköihin joissa on välittömästi saatavilla naistentautien ja synnytyksen sekä anestesiologian erikoislääkäri tai niihin hyvin perehtyneet lääkärit sekä näiden lisäksi nopeasti saatavilla lastentautien erikoislääkäri tai alaan hyvin perehtynyt lääkäri

syy oli se että maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tietojärjestelmät ovat sen mukaiset että niihin olisi tarvittu niin mittava muutos että se olisi ehkäissyt koko tämän ison tieteen ja taiteen tekijöitten apurahansaajien tähän järjestelmään mukaanoton

kansalaisaloitteen allekirjoittajat ovat huolissaan siitä että kun päivystysasetus asettaa lisävaateita pienempien sairaaloiden synnytysosastoille eivät kunnat ja kuntayhtymät pysty vastaamaan noihin vaateisiin vaan sairaalat ajetaan alas

tämä tarkoittaa väistämättä lisää matkasynnytyksiä lisää suunniteltuja synnytysten käynnistyksiä lisää synnyttäjän yöpymisiä kauempana olevassa sairaalassa ja myös lisää tilan ja henkilökunnan tarvetta jäljelle jäävissä synnytyssairaaloissa

ymmärrän toki että tässä hyvässä lakiesityksessä ei ole voitu tähän asiaan puuttua mutta kyllä jos ihminen osaa ilmaista itseään kotimaisella kielellä se edustaa hyvää jatkuvuutta kun vieraalla kielellä itseään ilmaisee

mutta todellakin kuten ed

arvoisa puhemies

pikaluotoilla tarkoitetaan tyypillisesti summaltaan pieniä alle kolmen kuukauden pituisia kulutusluottoja joita tarjotaan matkapuhelimen välityksellä tai internetissä ja joiden saamiseksi ei edellytetä vakuuksia

ruokakriisissä ei ole kyse vain saatavilla olevan ravinnon niukkuudesta tai sen kalleudesta suhteessa käytettävissä olevaan varallisuuteen

kyllä meidän täytyy pystyä melko pikaisestikin nämä järjestelmät ja ohjelmat niin muokkaamaan että nämä apurahansaajat saadaan mukaan

ruokakriisi vetää äärimmäisyyksiä yhä kauemmaksi toisistaan liian rasvan ja kaloreiden aiheuttamien elintasosairauksien mahtuessa samalle maapallolle nälänhädän kanssa

arvoisa puhemies

täällä on jo monta kertaa todettu että tämä hallituksen esitys on onnistunut ja hyvin valmisteltu ja nyt opposition edustajanakin voin tähän kehuun kyllä yhtyä

eli valiokunnassa olemme tätä esitystä läpikäyneet ja tässä on tullut jo monta asiaa mainittua mitkä olemme huomioineet eli nimenomaan tämän tasavertaisen toteutumisen kaikkialla suomessa luonnollisesti ja joka oppilaitoksessa on tietysti tärkeää ja myös se että arviointi on omalta osaltaan tasapainossa ja tasavertaista

jos matkasynnytykset lisääntyvät tarkoittaa se että nykyistä useampi vauva jää vaille sitä mitä päivystysasetuksella nimenomaan tavoitellaan eli lastentautien erikoislääkärin nopeaa saatavuutta synnytyksen jälkeen

halpa hinta ja helppo saatavuus verrattuna terveellisemmistä ruoka aineista tehtyyn kotiruokaan ajaa ihmiset ravintoköyhään pikaruokaan

yhä suuremmalla kansanosalla teollistuneissa maissakaan ei ole yksinkertaisesti varaa syödä terveellisesti ja kun yritetään syödä halvalla valitaankin korkeaenergistä roskaruokaa terveellisten vihannesten ja hedelmien sijaan

nämä ryhmäkoot niihin kiinnitimme erityistä huomiota myös

eli on toivomus että ryhmäkoot olisivat sellaiset että opettajat pystyvät tämän koeasian hoitamaan ja myös huomioimaan ne muut oppilaat jotka eivät ole siinä koetilanteessa sillä hetkellä

näistä tottumuksista seurauksena on liikalihavuutta diabetesta ja muita elintasosairauksia

täydennyskoulutuksen lisäksi haluaisin kyllä nostaa esille myös sen että myös taloudellisia resursseja pitäisi olla kuitenkin sillä tavalla että opettajien työ olisi turvattua ja heillä olisi myös mahdollisuus tehdä tätä tuntien rajoissa

jatkossa voisi mielestäni pohtia myös sitä olisiko suullisen kielitaidon koe liitettävä varsinaiseen yo kokeeseen

synnytys on luonnollinen osa elämää

muun muassa teknologian kehittyminen sekä lisääntyneet valinnan mahdollisuudet edellyttävät kuluttajilta entistä parempia talouden hallinnan tietoja ja taitoja

samaan aikaan kun pohdimme ruuan riittämättömyyttä tai kalleutta emme saa ummistaa silmiämme kakkostyypin diabeteksen ja muiden vääränlaisesta ravinnosta johtuvien sairauksien yleistymiseltä kehittyvissä maissa

heinäluoma vai minä

tämän nopean saatavuutensa vuoksi pikaluotot ovat omiaan altistamaan erityisesti nuorempia kuluttajia harkitsemattomaan luotonottoon

suomi on maailman kärkivaltioita ravitsemuksen tutkimuksessa ja mielestäni sen pitäisi näkyä nykyistä enemmän myös kehitysavun suuntaamisessa

yksi parhaista kehitysavun muodoista on edelleen tukea ja kehittää paikallista maataloutta auttaa kansoja huolehtimaan itse ruuan tuotannostaan

arvoisa puhemies

linjauksissaan kuluttaja asiamies on muistuttanut muun muassa markkinoinnissa annettavista ennakkotiedoista peruuttamisoikeudesta ja sitä koskevien säännösten pakottavuudesta sekä velallisen edun huomioimisesta

vaurastuminen luo omanarvontuntoa ja myös oman ruokakulttuurin arvostamista

lisäksi kuluttaja asiamies on edellyttänyt luotonantajan huolehtivan siitä että kuluttajalle jää lainanhakuprosessissa riittävästi aikaa tutustua luottoehtoihin ja luoton hintaan sekä luottoehtojen tallentamiseen tai tulostamiseen

pikaluottojen mainonta näyttää menevän jatkuvasti yhä vain röyhkeämpään suuntaan ja erilaisilla markkinointikikoilla yritetään kalastella erityisesti nuorisoa ja nuoria aikuisia

pikalainojen tyrkyttäminen ja ylipäänsä pikalainat ovat mielestäni sen kaltainen ilmiö että se tulisi saada kitkettyä nyt kokonaan pois sillä pikaluotto ei ratkaise pitkällä tähtäimellä kenenkään rahaongelmia päinvastoin

laina aika on pikaluotoissa yleensä niin lyhyt että harvalla raha asiat paranevat kovin merkittävästi muutamassa viikossa tai kuukaudessa

usein erityisesti sinänsä pieniä rahasummia pikavipannut henkilö joutuu helposti pikavippi ja velkakierteeseen kun hän joutuu hankkimaan uuden vipin maksaakseen pois vanhoja velkojaan ja niiden huimia korkoja sillä laina ajan ollessa lyhyt nousee lainan vuosikorko vastaavasti huimiin prosenttilukuihin

arvoisa puhemies

nyt lähetekeskustelussa olevassa hallituksen esityksessä lainsäädäntöä aiotaan muuttaa pikaluottojen tarjonnassa esiintyneiden ongelmien vähentämiseksi

hallitus esittää muun muassa että pikaluottoja ja muita pieniä ja lyhytaikaisia luottoja markkinoitaessa olisi ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko

arvoisa puhemies

mielestäni pikavipit ovat liian helppo keino saada raha asiansa sekaisin ja merkinnän luottotietoihinsa ja usein vielä humalapäissään

vielä hetkeksi haluaisin puuttua tuohon kun tässä on nostettu laadun kilpailuttamisen mukaanoton tärkeyttä

hyviä yrityksiä varmasti kunnissa ja organisaatioissa jotka hankintoja tekevät ja kilpailutuksia järjestävät on

esimerkiksi on voitu edellyttää nyt puhun esimerkiksi vanhusten laitoshoidosta että tällä hoitolaitoksella täytyy olla laatukäsikirja

pelkästään vastauksena yrittäjä on voinut laittaa raksin ruutuun että laatukäsikirja on myös sellaisessa laitoksessa jota ei edelleenkään vielä ole rakennettu tai aloitettu rakentaa mutta jossakin tämän yrityksen toisaalla omistamassa hoivalaitoksessa laatukäsikirja on olemassa

eihän voi olla samalla viivalla paikka jossa aidosti on laatu otettu huomioon hoivatyössä ja jossa hyvää hoitoa tehdään ja jossa se on dokumentoitu ja standardoitu laatukäsikirjan muotoon kuin sitten toinen paikka joka pystyy raksin sormet ristissä ruutuun laittamaan että laatukäsikirja on ja joka saa laadusta samat pisteet

myös tätä puolta pitäisi pystyä avaamaan

tässä keskustelussa debatissa on jo tuotu valtavan paljon esiin niitä asioita joiden takia tämä omaishoitolain uudistus on todella tärkeä asia

meillä jokaisella on oma työhistoria ja sitä kautta erilaiset asiat täällä eduskuntakäsittelyssä ovat meille merkityksellisiä

itse olen ennen kansanedustajuutta toiminut sairaanhoitajana erityisesti dementoivien sairauksien asiantuntijana ja vanhainkodin osastonhoitajana osastolla jossa oli myös näitä vuorohoitopaikkoja sitä varten että omaishoitajat saivat vapaittensa ajaksi omaisen sinne hoitoon tuoda

ja siksi tämän lain käsittely ja myös kohta käsiteltävänä olevan perhehoitolain käsittely on ollut itselleni todella tärkeä asia tässä viime viikkojen ja kuukausien aikana

arvoisa puhemies

onko nyt nopealla aikavälillä mitään tehtävissä tälle erittäin törkeälle pikavippien mainonnalle

itse oikeastaan heräsin koko tähän ongelmaan kun eräänä aamuna ani varhain yritin kirjautua nuorten ja vähän meidän varttuneempienkin nuorten suosimalle facebook sivustolle

minun mielestäni tämä on niin törkeää että tavallaan tämmöisillä rinnakkaissivustoillakin pystytään houkuttelemaan ihmisiä tähän pikavippien vaaralliseen maailmaan

tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä että työskennellessäni omaishoitajien ja omaishoidettavien kanssa on ollut joitakin asioita jotka ovat olleet merkityksellisiä korostuneet kerta toisensa jälkeen niissä asiakastilanteissa että millä omaishoitaja joko jaksaa tai sitten ei jaksa

ja juuri niihin asioihin olemme pystyneet panostamaan tässä lakiesityksessä ja ne nostamaan esille myös tässä meidän valiokunnan mietinnössä

minä en väittänyt etteivätkö nämä asiantuntijat olisi asiaperustein tässäkin asiassa perustelleet miksi juuri nyt ei näistä asioista saisi leikata

on valtavan tärkeää että nämä hyvinvointi ja terveystarkastukset toteutetaan omaishoitajille

mutta yritin sanoa mölynne yli että joka leikkaukseen löydetään sopivat asiantuntijat perustelemaan miksi juuri siitä ei saa leikata aivan varmasti

omaishoitaja voi helposti esimerkiksi dementoivaa sairautta sairastavan omaisen hoitotilanteessa aivan huomaamattaan itse uupua siinä rinnalla ja aivan samalla tavoin ihan missä tahansa muussakin omaishoitotilanteessa hoidettaessa lasta tai kehitysvammaista omaista joten on tärkeää että on taho joka tarkistaa sen tilanteen ja pystyy puuttumaan ajoissa esimerkiksi väsymiseen tai niihin muihin sairauksiin mitä omaishoitajalla voi olla